tavoitteena on lisätä energiaomavaraisuus tasolle jolla suomen tuotantokapasiteetti pystyy kattamaan kulutuksen huiput ja mahdolliset tuotantohäiriöt

strategian mukaan tavoitteena on myös parantaa energiajärjestelmämme monipuolisuutta entisestään jolloin se riski vähenisi että ulkopuoliset energiakriisit vaarantaisivat energiahuoltoamme

uusiutuvan energian velvoite maamme energiaomavaraisuus sekä esityksen työllisyysvaikutukset

hallituksen esitys sisältää monia tukitoimia puuenergialle kuten pienpuun energiatuki muuttuva sähköntuotannon tuki sekä pien chpn takuuhintajärjestelmä uusille laitoksille

taloudessa on totta kai kiinni aika paljon siitä mitä me itse teemme onko hallituksella hyviä esityksiä ja saammeko kokoon sellaisen paketin joka luo uskottavuutta suomalaisen talouden nousuun

selkeänä tavoitteena pitää olla että esimerkiksi helsinki vähentää vähitellen kivihiilen käyttöä ja siirtyy sitä mukaa uusiutuviin energioihin

iloitsen siitä suuresti että kirjasto on saatu kuntoon ja se palvelee tietenkin tämän talon tarpeita ja myös yleisöä niin että voimme iloita siitä että talossa on käytettävissä maan huipputason kirjasto ja myös kansainväliset mitat täyttävä kirjasto

kysynkin pääministeriltä kun te olette tavannut euroopan johtajia tuolla eri kokouksissa euroopassa mikä on tilanne tuolla euroopan markkinoilla tällä hetkellä

toivon että toteutuisi tämä edustaja heinosen erinomainen esitys tämän niin sanotun hiljaisen tiedon keräämisestä mitä esimerkiksi edustaja kanerva ja edustaja zyskowicz omalla osaamisellaan edustavat

arvoisa puhemies

suomessa on se huono puoli että meillä eläkkeelle jäävä porukka vie mukanaan valtavan määrän hiljaista tietoa joka ei periydy minnekään ja se on valtava vahinko

hallituksen energiaesityksen työllisyys ja investointivaikutukset ovat todella merkittäviä

sanoisin kuitenkin että ne velvoitteet joita euroopan unioni meille asettaa eivät välttämättä ole riittäviä tällaiselle pohjoiselle valtiolle kuten suomi

linjaus on hyvä sillä energiatehokkuuden ja energiansäästön lisääminen on keskeinen keino saavuttaa suomelle asetetut tavoitteet niin päästöjen vähentämisen kuin uusiutuvan energian käytön lisäämisen kannalta

pitää muistaa että me olemme jatkuvasti merireittien takana me olemme eräänlainen saareke jonka on huolehdittava siitä että kaikissa olosuhteissa huoltovarmuus toimii myös öljyvarastojen osalta

hallituksen energiaesitys on kokonaisuus jossa puuenergia tuulivoima ja muu uusiutuva energia ovat tärkeässä roolissa ydinvoima mukaan lukien

suurta murhetta kannan siitä että tässä maassa ei ole kotimaisilla polttoaineilla pidetty ollenkaan niin kunniakkaasti kiinni huoltovarmuudesta kuin öljyn osalta on pidetty

lopuksi arvoisa puhemies toivon myös että kun rakennamme tuulivoimaa niin kannamme myös siitä vastuumme että rakennamme tuulivoimalle välttämättömän säätövoiman jossa vesivoimalla on erinomaisen tärkeä asema

meillä on loistava oma polttoaine

ja on tärkeää että jo valjastetuissa vesistöissä pystymme hyödyntämään käytössä olevan mahdollisuuden ja samoin otamme huomioon että turpeella tuotamme kotimaista energiaa ja samalla tuotamme myös sähköä ja tällä keinoin otamme myös vastuun energiaomavaraisuudesta ja

yhdistettynä kotimaisen puun polttoon se antaisi meille valtavat työmahdollisuudet pienentäisi meidän ulkomaan velkaa ja ennen kaikkea toisi valtiolle ja kunnille verotuloja

työttömyys maksaa meille valtavan paljon siitä ei teille kannata luennoida mutta onhan käsittämätöntä että kun turve sana mainitaan niin ihmisillä heti alkaa eduskunnassa valtava huuto siitä että ei saa tehdä ei saa tehdä sitä eikä tätä

tiusanen pääsi taas lempiaiheeseen moittimaan maataloutta kaiken pahan alkuna ja juurena

totuushan kuitenkin on että maatalous on vähentänyt typpi ja fosforipäästöjä viime vuosina erittäin paljon ja tässä on ongelmana on vain maatalouteen on ongelmana näissä päästöissä vesistöihin on se että kaikki vesistöihin tulevat päästöt lasketaan maatalouden pahaksi teoksi vaikka tosiasiassa se päästöjen lähde on jossakin muualla

kyllä on helppo arvostella jos taloutta yritetään oikaista

pitää muistaa kuitenkin se kylmä tosiasia että esimerkiksi nyt menossa olevat työehtosopimusneuvottelut joita käydään parhaillaan yhteiskuntasopimuksesta ovat ihan oikeita hyviä neuvotteluja ja pitää muistaa että tässä ovat maan hallitus ja maan pääministeri yrittäneet näitä neuvotteluja edesauttaa koko tämän vaalikauden ajan alusta asti täysillä ja tosissaan

tiusaselta ja myös sitä että ei jatkuvasti syytettäisi sellaista osapuolta joka tässä ei syyllinen ole

tällaista analyyttistä ajattelua toivon ed

jos tulosta ei ole vielä syntynyt niin se on juuri näin että ei se tietenkään ole eduskunnan eikä maan hallituksenkaan vika mutta kyllä maan hallituksella pitää olla myös niin sanottu kakkosvaihtoehto että jos ei tule tulosta niin sitten pitää toimia

maata ei sen takia saa päästää siihen tilaan mihin ollaan menossa kun varmaan eilen näitte ne työttömyystilastot mitkä tällä hetkellä suomessa ovat minne on suuntaus menossa

ei tällä tiellä voi loputtomiin hyvät ystävät mennä

toivoisin että oppositio suhtautuisi tähän asiaan hieman vastuullisemmin ja tulisi mukaan näihin talkoisiin sillä keinoin että saataisiin tämä yhteiskuntasopimus syntymään

nyt ensimmäisessä käsittelyssä oleva riistahallintolaki on erittäin hyvin laadittu huolellisesti valmisteltu ja valiokuntakäsittelyssä valiokunta sai aikaan erittäin hyvän mietinnön joka painottaa niitä vahvuuksia joihin tällä lainsäädännöllä nimenomaan pyritään

on hyvä että ympäristönsuojelulait ja luonnonsuojelulait ja nämä ovat ajan tasalla ja niin että ne ovat linjassa eurooppalaisen menettelyn kanssa mutta olisi hyvä että olisi eurooppalaisen luonnonsuojeludirektiivien linjausten mukainen tämä suomalainenkin luonnonsuojelu joka lähtee totaalikieltämisestä

näin se vain on

tarkoituksena tietenkin laissa on että yhdistetään kaksi organisaatiota viisi erillistä hallinto riistahallintolaissa yhdistetään kaksi organisaatiota

näillä molemmilla äsken mainituilla organisaatioilla on todella omat vahvuutensa jotka pyritään saattaman yhteen tämän lain avulla

tavoitteena nimenomaan on se kuten valiokunnan puheenjohtaja jari leppä puheenvuorossaan mainitsi että keskitetään toimintaa sinne kentälle mahdollisimman paljon elikkä hajautetaan tehtäviä ministeriötä hallintoa hallinnon ministeriöstä vain maku ministeriöstä maakuntiin päin mikä tavoitteena on erittäin hyvä ja sopii tähän ajan henkeen erinomaisesti

toivoisin kuitenkin että tässä yhteydessä nostettaisiin esille myös se että kun uusia palveluväyliä rakennetaan digitaaliselle pohjalle niin sen että rakennetaan nimenomaan sille pohjalle että palvelu on turvallista eikä tällaisia tietovuotoja pääse syntymään eivätkä hakkerit pääse väliin pitää olla ehdoton tavoite mutta yhtä iso tavoite pitää olla sen että rakennamme tähän maahan laajakaistaverkon joka puolelle maahan

milloin tämä implementointi tehdään

kaikille teille siitä kiitos

mutta mitä tulee tähän kilpailukykyyn tai siihen mitä viime kaudella on sovittu tai yritetty rahastoja tehdä niin en siitä tiedä mitään kun en tässä talossa silloin ollut

äskeisessä puheenvuorossa esimerkiksi ed

salolainen puhuivat törkeästä metsästysrikoksesta ja antoivat minun mielestäni turhaa mustamaalausta suomalaista metsästyskulttuuria kohtaan

tämähän eriarvoistaa koko systeemin tässä maassa jos osa väestöstä pystyy käyttämään huipputasoisia palveluita erinomaisessa ympäristössä mutta toisaalta on alueita joilla eivät nopeat laajakaistayhteydet ollenkaan pelaa

riistanhoitopiirien vahvuus ja niiden yhteistyökumppaneiden riistanhoitoyhdistysten vahvuus on oman alueen vahva paikallistuntemus riista asioissa ja kaikissa siihen liittyvissä asioissa

sitä paitsi jos me lähdemme lapioimaan rahaa yrityksille niin taitaa tuo meidän rakas eu nostaa välittömästi kanteen meitä vastaan laittomasta tuesta yrityksille niin kuin tiedätte

metsästäjäin keskusjärjestön vahvuutena on tietenkin se että he ovat oman alansa huippuosaajia ja ennen kaikkea osaavat tämän huippuosaamisen tiedottaa kentälle jäsenilleen metsästäjille ja muillekin sidosryhmille erittäin hyvin

kotikunnassani ilomantsissa asia on jo hyvällä mallilla kun valokuituverkko on saatu valmiiksi mutta valtiovallan tehtävänä on pitää huoli että niillä alueilla missä valokuituverkkoja ja nopeita laajakaistayhteyksiä ei saa markkinaehtoisesti valtiovallan pitää toimia tässä aktiivisesti että saamme koko maan tämän nopean palvelun piiriin

toivon että tällaisissa keskusteluissa kun puhutaan lainrikkojista on itsestäänselvää että heidät saatetaan tuomioistuimen eteen saamaan tuomio mutta ei mustamaalata sitä suurta joukkoa oivallisia metsästäjiä jotka tekevät hyvää työtä suomalaissa metsissä

tätä taustaa vasten ajateltuna riistahallintolaki on todella ansiokkaasti nämä äsken mainitut vahvuudet yhdistänyt ja tavoitteena todellakin on se että toimintoja siirretään ministeriöstä maakuntiin

mutta meidän tarkoituksenamme on tietenkin ensin saada yhteiskuntasopimus syntymään jolloin pystymme pitkällä jäntevällä viisaalla palkkapolitiikalla ja työmarkkinapolitiikalla viemään asioita eteenpäin parantamaan kilpailukykyä poistamalla byrokratiaa ja kolmantena asiana ovat tietenkin sitten nämä erilaiset uudistukset joita on valtavan pitkä lista

sitä varten lain mukaan säädetään että viranomaispäällikkö on jokaisessa riistakeskuksessa yhtenä toimijana ja hänelle sitten keskitetään nämä lain mukaiset perustuslain vaatimat viranomaistehtävät

on muistettava se kun keskusteltiin siitä liittyykö tähän joitakin perustuslaillisia juridisia ongelmia että tämä on moneen kertaan tarkisteltu niin perustuslakivaliokunnan kautta kuin tietenkin oikeusministeriön kautta että tällaista ongelmaa ei todellakaan ole

maailma on muuttunut viime vuosikymmeninä nopeasti ja kun tällä vuosituhannella uudet riistakeskukset on nyt saatu toimintaan uuden lain kautta tai ne lähtevät pyörimään tämän vuoden aikana niin tämä uusi laki mahdollistaa sen että todellakin se asiantuntijuus joka maakunnissa on otetaan nyt maksimaalisesti käyttöön

esimerkkinä voi mainita vaikka hirvenmetsästyslupien myöntämisen ja siihen liittyvät kaikki asiat ja sitten suurriistavirka avun mikä todella on aivan merkittävä poliisien apu maakunnissa

tästä lämmin kiitos ministerille ja myös hyvistä vastauksista siitä että tämä asia on otettu todella vakavasti

on syytä muistaa että henkilöä joka on joutunut hätätilanteeseen jokaisella ihmisellä on velvollisuus auttaa hädänalaiseen tilanteeseen joutunutta ihmistä yritti viipymättä kaikin keinoin

jos suurriistavirka apua ei tässä maassa olisi niin esimerkiksi monen hirvionnettomuustilanteen selvittäminen pelkällä poliisivoimalla olisi käytännöllisesti katsoen mahdoton hoitaa

tämähän on myös sellainen lakipykälä että jos laiminlyö tämän avunannon niin sillä hetkellä syyllistyy rikokseen ja siitä taas sitten saa rangaistuksen

siellä löytyy se ammattitaito ja ennen kaikkea se vapaaehtoistyö jota tämä riistahallintolaki erittäin korostetusti painottaa nimenomaan sitä että vapaaehtoistyöhön halutaan panostaa mahdollisimman paljon

pitää muistaa että jos haluamme tähän maahan luoda uusia työpaikkoja esimerkiksi bioenergia alalle mikä on tänä päivänä ihan välttämätöntä ilmastopoliittistenkin tavoitteiden takia niin meidän on välttämätöntä luoda nopeat laajakaistayhteydet koska se yritystoiminta sinällään vaatii jo erittäin korkeatasoista teknologiaa esimerkiksi huoltotoimenpiteet edellyttävät aina laajakaistayhteyttä

verestän nyt edustaja lindtmanin muistia että hän ei nyt nuorena miehenä eksy huonomuistisuuden tielle se on vaarallinen ilmiö jos hyvin nuorella iällä on huonomuistinen

on aivan loogista että hätään joutuneen ihmisen auttamisessa pilaantuneet vaatteet ja muukin omaisuus korvattaisiin valtion varoista täysimääräisenä

sitten kun otetaan vielä yksi ulottuvuus tähän uuden lain aikaan on otettava huomioon se että riistantutkimukselle tämä uusi laki ja uusi riistakeskus on erittäin arvokas toimintaympäristö koska metsästäjät järjestöissään riistanhoitoyhdistyksissä ja tulevassa riistakeskuksessa saavat lisävauhtia ja lisää vauhtia myös isä oli lisäpontta riistantutkimukseen ja antavat sen lisäarvon mikä sitä kautta saatavissa on

nimittäin pääministeri sipilähän on sanonut että tämä kilpailukykyä parantava lakipaketti on nyt jäissä niin pitkään kunnes tuolta neuvotteluista tulee hyvä tulos

kuten kuulimme tässä keskustelun aikana niin pelastuslakia ollaan uudistamassa kokonaisuutena mutta on välttämätöntä että tämä epäkohta korjataan nopeasti

samoin nykyaikainen maatalous vaatii sen laajakaistan ihan itsestäänselvästi

toivon että valiokuntakäsittelyssä tähän asiaan otetaan ihan vakava kanta ja tämä ilmeinen puute suomen lainsäädännössä tältä osin korjataan hyvin nopeasti

siksi haluaisin että tämä keskustelu

valiokunta omassa lausumaehdotuksessaan nimenomaan halusi korostaa sitä että kun kerätään metsästäjiltä riistanhoitomaksuja niin korut korotetaan vain halusi korostaa tällä omalla lausumallaan siitä että mahdollisimman suuri osa tästä kerätystä rahasta käytettäisiin kenttätoiminnassa

on tärkeää että sinne voi tulla muitakin toimijoita ettei käy niin että taas nämä suuret toimijat pystyvät estämään pienten toimijoiden mukaantulon

elikkä pantaisiin rahaa mahdollisimman vähän byrokratiaan ja mahdollisimman paljon kenttätyöhön joka on äärimmäisen tärkeää että saadaan suomen riistakannat mahdollisimman hyvin hoidettua

on muistettava se kun esimerkiksi hirvivahingoista puhutaan että on aivan välttämätöntä että meillä suomessa on kattava organisaatio joka pystyy pitämään huolen siitä että meillä ovat hirvikannat asiallisessa koossaan ettei tule turhia hirvivahinkoja metsille eikä ihmisillekään liikenneonnettomuuksien kautta

on totta että meillä on taloustilanteen takia vaikeuksia yhteiskunnan eri tasoilla

elikkä se on valitettavasti näin että vaikka ajatus on kaunis sen toimivuus on jotain ihan muuta

toivon että riistakeskukset saavat tästä uudesta riistahallintolaista erinomaisen alun niin että ne pystyvät palvelemaan niin metsästäjiä kuin suomalaista yhteiskuntaa mahdollisimman hyvin uusissa olosuhteissa